asia

ensimmäinen kysymys edustaja heinäluoma

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla p painiketta

asia

mika kari pyytää vapautusta yleisradio oyn hallintoneuvoston jäsenyydestä

annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ja pyydän että edustajat asettautuvat paikoilleen sitä kuuntelemaan edustaja arhinmäki

puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä

edustaja lindtman

asia

eduskunta hyväksyi eronpyynnön

edustaja salonen

asia

totean että vaali on yksimielinen

poliitikkojen kansallisissa parlamenteissa ja kansainvälisessä yhteistyössä on ponnisteltava kovemmin jotta ihmiset voivat jatkossakin luottaa siihen että demokratia vakaus ja vapaus vallitsevat

keskustelun aloittaa tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja edustaja heinäluoma

arvoisa puhemies

yhden debate näkee ja mutkat ja taimela nesteitä viedä mut harri väliin että se valmistui domus taas uudet koska ne tekevät synti

lähetekeskustelua martin esitellä päivää ja neljäs sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan

timo kalli pyytää vapautusta kansliatoimikunnan jäsenyydestä

keskustelussa ovat paavo arhinmäki tarja filatovin kannattamana heli järvinen jyrki kasvin kannattamana ja anders adlercreutz anna maja henrikssonin kannattamana tehneet ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle

tätä vartenhan viedä mut sijaan kahiluoto yhdistetään jermut merja mäkisalo

tiedonannon käsittelyn päätteeksi toimitetaan äänestys valtioneuvoston tai ministerin nauttimasta luottamuksesta jos keskustelun aikana on tehty ehdotus epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle tai ministerille

edustaja taavitsainen

varapuheenjohtajaksi edustaja elli ulkoasianvaliokuntaan puheenjohtajaksi edustaja kaikkonen varapuheenjohtajaksi edustaja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

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla p painiketta

keskustelua ei syntynyt

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä

asia

asia

edustaja lindtman

eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön

eizensta onnistui mustasaari sai edellä

keskustelussa tehtiin seuraavat lisätalousarviota koskevat hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset

eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

asia

keskustelussa ovat antti rinne ville niinistön paavo arhinmäki jari myllykosken päivi räsänen sari essayahin ja anna maja henriksson joakim strandin kannattamana tehneet ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle

totean että vaalit ovat yksimieliset

arvoisa

ehdotuksesta on äänestettävä joka hyväksyy lakiehdotukset äänistä ja jos ei voittoa on lakiehdotuksen hylätty piinaavasta maija tai e

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

eduskunta hyväksyy vapautuspyynnön täydennysvaali toimitetaan keskiviikkona yhdeksäs ckolme kello neljätoista pidettävässä täysistunnossa ja ehdokaslistat on jätettävä keskustaan vie viimeistään yhdeksäs nolla pe kello asia

arvoisa rouva puhemies

eduskunta valitsi valtiovarainvaliokunnan jäseneksi edustaja joakim strandin ja varajäseneksi edustaja stefan wallinin sekä maa ja metsätalousvaliokunnan jäseneksi edustaja mats löfströmin

valtiovarainvaliokuntaan puheenjohtajaksi edustaja kalli varapuheenjohtajaksi edustaja

valtiovarainvaliokuntaan puheenjohtajaksi edustaja kalli varapuheenjohtajaksi edustaja toi

minkäänlainen julkisten varojen väärinkäyttö ei ole hyväksyttävää

asiasta

arvoisa rouva

tuomioja ja varajäseniksi edustaja

politiikassa on sekä kirjoitettuja viittaa kirjoittamattomia sää